kuitenkin on tosiasia että ministeri braxin esityksestä on saatu ensimmäinen esitys vaalirahoituksesta eduskunnan käsittelyyn ja nyt tarastin työryhmässä valmistellaan sitten puoluerahoituksen osuutta

mielestäni nyt on oikea hetki keskustella siitä millainen tästä järjestelmästä tulee

oma kantani on kyllä se että nyt ovat vanhat puoluerahoituksen rakenteet murtumassa ja jos jatkaisimme sillä tiellä millä nyt olemme niin kyllä suomalainen demokratia aidosti olisi vaarassa

tennilän kanssa täällä salissa käydyssä keskustelussa siitä että ongelma on kampanjoiden kokojen hallitsematon kasvu tietynlainen kilpavarustelu johon ehdokkaat joutuvat pärjätäkseen kovassa kilpailussa

ja se johtaa käytäntöihin jotka ovat epäterveet ja joutuu nojaamaan sellaisiin rahoittajiin ja sellaisiin varainhankinnan lähteisiin jotka sitten voivat tulla kysymyksen alaisiksi

arvoisa puhemies

ei haluta puoluetovereille eikä kilpailevillekaan puolueille näyttää ikään kuin sitä suurta loppusummaa jonka se kampanja sitten maksaa

aluksi on tärkeää todeta että oikeastaan ihmiskunnan historiassa energia on tietysti näytellyt hyvin tärkeää osaa ja kaikki kehitys on ollut sidoksissa siihen että ihminen on oppinut käyttämään energiaa ja hyödyntämään sitä monin tavoin

tähän tämä on mennyt

tähän ainoa lääke minun mielestäni on kampanjakattorakenne taikka mediamainonnan kattorakenne johon pääministerikin omassa tiedonantopuheenvuorossaan viittasi

on tavallaan tullut järjestelmä jossa erilaiset kunnat kuntayhtymät valtionyhtiöt ovat tulleet osaksi tätä puoluerahoitusjärjestelmää ja voi sanoa että veronmaksajat monta kautta tukevat sitten vaaleja tukevat avoimen puoluetuen ja lehdistötuen kautta mutta sitten tulee tällaista voisiko sanoa piilopuoluetukea tai piilovaalitukea joka ei ole ollut läpinäkyvää

eli samaan aikaan kun ilmastoprosessissa pyritään näitä negatiivisia energiankäytön haittavaikutuksia nimenomaan fossiilisten polttoaineiden osalta vähentämään puhutaan kansainvälisesti siitä miten energiaa saataisiin kaikkien ulottuville

siitä lähtökohdasta itse ajattelen että kun me elämme täällä teollisuusmaissa niin meidän velvollisuutemme on kehittää sellaisia energiantuotantomuotoja jotka ovat kestäviä kaikkialla maapallolla ja tehdä sellaista teknologista hyppäystä joka sitten auttaa myöskin kaikkia kehittymään

tästä tietysti pöyristyttävintä on ollut esimerkiksi se että raha automaattiyhdistyksen kautta näyttää menneen tukia sellaisille yhdistyksille jotka sitten osaltaan ovat olleet vaalitoiminnassa mukana

ja tässä mielessä kaikki se mitä satsaamme uusiutuviin energialähteisiin bioenergiaan tuuleen aurinkoon tämäntyyppisiin tuotantolähteisiin on sellaista joka hyödyttää myös globaalisti ihmiskuntaa ja tietyssä mielessä meillä on velvollisuus minusta siinä teknologiassa olla edelläkävijä

kannatan itse sitä että yksittäisille lahjoituksille ja lahjoittajille tulisi katto jolloin myöskin saataisiin riippuvuus sekä puolueiden osalta että yksittäisten ehdokkaiden osalta jollain tavalla rajatuksi niin että yhden lahjoittajan osuus rajattaisiin

siinä voi olla vähän semmoinen itsekäskin ajatus että kehitämme tätä kautta cleantechiä energian säästöteknologiaa uusiutuvia teknologian muotoja joista tulee myöskin suomalainen vientituote on nyt jo tullut ja tulevaisuudessa tulee yhä vahvemmin

aivan viimeksi yleinen avoimuus on äärimmäisen tärkeä tässä järjestelmässä ja sen takia on hyvä tässä hallituksen tiedonannossa oleva ajatus lahjoitusrekisteristä joka olisi ajantasainen jolloin kaikki voisivat seurata sitä mistä rahoja puolueille tulee

pidän hyvin tärkeänä että suomi kehittää sellaista kaasuverkostoa joka on myöskin riippumaton tästä yhdestä suunnasta tulevasta maakaasuputkesta ja kaasutaloudella on mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

tähän yleiseen keskusteluun minusta liittyy keskustelu jääviydestä ja poliitikkojen jääviyssäännöksistä ja siitä muistuttaminen

meillä on hyvä lainsäädäntö olemassa mutta kansalaisten mieleen on tietysti usein tullut epäilys siitä muistavatko poliitikot aina niissä yhteyksissä joissa ovat tekemisissä sellaisten päätösten kanssa joissa sitten heidän rahoittajansa on yhtenä osapuolena jäävätä itseään

tämä lähti liikkeelle yksityisenä hankkeena fortumhan ei saanut omalle hakemukselleen lupaa ja tämä on minun nähdäkseni päätynyt aika lailla julkiseksi hankkeeksi kunnallisten energiayhtiöiden ja nyt sitten fortumin roolin vahvistumisen myötä

fortumilla on iso kassa se pystyy tekemään paljon investointeja

fortumin strategiaan ei kuitenkaan kuulunut sikäli kuin minä tiedän ainakaan tähän kesään asti tai alkusyksyyn asti suomalaiseen ydinvoimaan investoiminen vaan nimenomaan näihin yhdistettyihin sähkön ja lämmöntuotantolaitoksiin aurinkoenergiaan ja tämän tyyppisiin asioihin investoiminen

jotain on siis tapahtunut tässä viimeisten viikkojen aikana jolloin fortumin tavoitteet tai strategia näiltä osin ovat muuttuneet ja olisi tietysti kiinnostavaa tietää mitä

tämähän tuo kuten edustaja tynkkynen sanoi nyt sitten fortumin kaikkiin suomalaisiin ydinvoimapuistoihin mukaan eli valtionyrityksen tätä kautta sitten tähän kokonaisuuteen mukaan

arvoisa puhemies

minusta tässä yhteiskunnan kokonaisedun tarkastelussa pitää tarkastella meidän energiariippuvuuttamme meidän huoltovarmuuttamme ja myöskin vähän sitä mitä tapahtuu siinä taustayhteisössä johon me kuulumme euroopan unionissa

on vetäytyi fennovoimasta niin että uudet tuulet puhaltavat euroopassa energiantuotannon suhteen ja ydinvoiman katsotaan olevan aika lailla menneisyyttä

ja kun katson tätä sekavuutta johon edustaja donnerkin viittasi fennovoiman valmistelussa ja niitä erilaisia omistusjaksoja nyt taas uutta kuviota niin näiden kahden menneen jakson perusteella voi kyllä ennustaa aika sekavaa tulevaisuutta tämän hankkeen osalta

takana on jo neljän tunnin keskustelu mutta ehkä muutamia asioita joita keskustelusta tuli vielä mieleen ja on hyvä täältä sanoa

kysymys on meidän omasta valuutta alueestamme ja sen takia kaikki asiat joita teemme euron vakauden ja euroalueen vakauden hyväksi teemme kyllä myöskin omaksi hyväksemme

ehkä myös on hyvä muistaa että meillä on ollut paljon hyötyä tähän alueeseen kuulumisesta muun muassa varsin alhaiset lainojen korot joista asuntovelallisetkin suomessa ovat hyötyneet ja toisaalta aika vakaa raha kun olemme euroon kuuluneet

tässä keskustelussa on käyty läpi sitä vaihtoehtoa että antaisimme irlannin kaatua antaisimme ehkä muidenkin euroalueella kriisissä olevien maiden kaatua

tietysti jos lähtökohtamme on se että tämmöinen dominoefekti on väistämätön niin silloin viisasta olisi minimoida kumuloituvat riskit ja vetäytyä koko hommasta mutta itse en usko että tällainen kehitys on väistämätön

markkinoihin liittyy myös paljon psykologiaa ja käyttäytymistiedettä ja jos ei tehdä mitään silloin tällaiset riskit toteutuvat helpommin kuin silloin kun pyrimme aktiivisesti toimimaan vastakkaiseen suuntaan

on kai hyvä muistaa sekin että ne maat jotka on usein täällä mainittu portugali ja espanja ovat itse asiassa taloudellisesti menossa vähän parempaan suuntaan kuin kreikka ja irlanti ja kun reaalitaloudessa tapahtuu positiivisia muutoksia niin vielä ei kannata hautaustoimistoa näille maille avata

on paljon keskusteltu ministeri kataisen toiminnasta ja olen tietysti seurannut suuren valiokunnan kautta sitä raportointia mitä hän on antanut näistä eu kokouksista

ministeri katainenhan on joskus sanonut että olemme olleet yksin oikeassa tai yksin kaikkia muita vastaan siinä määrin että se on jo muodostunut vähän riskiksi suomen koko asemalle

jos meillä tulee vaikea paikka kuinka paljon sitä solidaarisuutta löytyy jos olemme besserwissereitä hyvin suuressa joukossa hyvin pitkään yksinämme

luin hyvin tarkkaan ekonomisti pekka korpisen haastattelun demari lehdessä jossa hän myöskin pohdiskeli sitä mitkä ovat oikeita vakuuksia valtioilta vai onko viime kädessä valtioilla valtion omat veronmaksajat se vakuus johon valtioiden taloudessa on luotettava

arvoisa puhemies

mutta myöskin on keskusteltu paljon demokratiasta toisaalta demokratiasta suomen päässä mutta minä olen hieman huolissani myöskin demokratiasta irlannin päässä

olen ed

jos me täällä kovasti mikromanageroimme esimerkiksi irlannin budjettia ja päätämme irlannin en nyt puhu yritysverotuksesta mutta puhun ylipäätään verotuksesta tai jos päätämme täällä irlannin äitiyslomien pituudesta tai jostakin muusta niin silloin olemme hakoteillä niin sanotusti

laukkasen kanssa samaa mieltä siitä että tässä lehdistötukikysymyksessä tullaan vielä erilaisiin ongelmiin tässä järjestelmässä näistä eu syistä johtuen mutta myöskin siitä johtuen miten eri tavoin näitä tukia eri puolueet käyttävät

sitten kaksi huomiota

sodankylä lääkäripula

lauslahden kanssa olen samaa mieltä että todella tarastin työryhmässä on käyty keskustelua tällaisesta kampanjatilijärjestelmästä myöskin ehdokkaiden osalta

täällä on katsottu eteenpäin myöskin terveyskeskustyön ja julkisen sektorin työn uudelleenjärjestämisen osalta ja varmasti se mikä on tehnyt yksityisestä sektorista kilpailukykyisemmän monella tavalla on joustavammat työajat työnantajien erilainen suhtautuminen ja muuta

voimme tiettyyn rajaan asti vaikuttaa mutta emme voi siirtyä hallinnoimaan toisen maan asioita kokonaan sisäisesti ja ymmärrän hyvin tavallisen irlantilaisen äänestäjän ja kansalaisen huolen siitä että heitä aletaan pitää muiden puolelta sellaisessa koirakoulussa joka ei itsenäisen maan elämään sovi

itse ainakin odotan tältä sote uudistukselta sitä että saamme modernin hyviä työpaikkoja tarjoavan julkisen sektorin joka on kilpailukykyinen näissä työtehtävissä

ville niinistö jo vastasikin mutta ei nyt enää lisää herätetä epäilyksiä jos ei niihin ole mitään aihetta

voimme ajatella itsemme sellaiseen tilanteeseen että olisimme vaikeuksissa ja sitten avunantaja asettaa sellaisia ehtoja että itse kokisimme että ne menisivät meidän oman demokraattisen päätöksentekomme ylitse

kun keskustelimme miksi rapala toimii irlannissa on siirtänyt toimintojaan sinne he sanoivat että puolet alhaisemmat palkat erittäin suuret eu tuet ja vielä alhaisempi yritysverotus

tämähän tarkoittaa juuri tässä euroopan mittakaavassa sitä että jos joku tällaisilla keinoilla kilpailee niin se vie toisesta eu maasta toiseen tuotantoa ja toimintoja eikä siitä ehkä eu kokonaisuudessaan hyödy

minusta oli tavattoman tärkeää että viikonloppuna saatiin kuitenkin se luisu pysäytettyä missä muutkin maat kuin kreikka olivat

mutta mielestäni tämä riski ei ole kokonaan ohi pitää varmasti jatkossakin varautua ikään kuin pahimpien vaihtoehtojen varalle kreikan osalta

ensin täytyy kiittäen todeta että ulkoasiainvaliokunta keskittyi hyvin perusteellisesti sahelin kysymyksiin ja on hyvä aina muistaa että maata on euroopan ulkopuolellakin

paitsi näiden konfliktien osalta joista on huonoja uutisia monissa afrikan maissahan on aika ripeä talouskasvu ja yhteiskunnallinen kehitys

kun kysyy miten heillä menee niin he ovat huolissaan siitä mitä euroopassa tapahtuu koska afrikan unionin malli on osittain kopioitu euroopan unionin rakenteista ja siellä pyritään luomaan samanlaisia toimintoja joita euroopan unionissa on saatu aikaan

esimerkiksi afrikan unionin ja afrikan unionin jäsenmaiden joukot darfurissa tai somaliassa ovat tehneet olosuhteisiin nähden erittäin hyvää työtä ja tästä pitää afrikkalaisille maille antaa tunnustus

aloitan itse asiassa myönteisistä uutisista pohjoisemmasta afrikasta afrikan sarvesta eli somaliasta joka näitä sahelinkin alueita reunustaa

sitten itse sahelin alueeseen

kiinnittäisin huomiota siihen että ykn pääsihteeri on nimennyt erityisedustajakseen sahelin alueella entisen euroopan komission puheenjohtajan romano prodin joka toimii pääsihteerin edustajana sillä alueella

hänellä on tietysti kokemus paitsi noista pohjois afrikan alueista myös siitä miten euroopan unioni toimii mitä me osaamme tai mitä voimme sillä alueella tarjota

minusta tätä mahdollisuutta pitäisi käyttää hyväksi ja miettiä mikä voisi olla se eurooppalainen panostus

prodilla on myöskin ollut erittäin intensiiviset suhteet niihin ryhmiin jotka libyasta käsin ovat tulleet tai palanneet tuonne malin alueelle

mielestäni kansainvälisen yhteisön pitäisi jollakin tavalla auttaa eritrea ulos tästä pattitilanteesta jonka se on osittain itse synnyttänyt ja osittain historia on sen sinne eristykseen jättänyt

heillä on katseet kohdistettuna sieltäkin euroopan unioniin ja pohjoismaiden tapaisiin maihin jotka voisivat jollakin tavalla heitä siitä kriisistä ulos opastaa

ajattelin omassa puheenvuorossani keskittyä niihin asioihin joista minusta eduskunnan vastauksen tähän hallituksen selontekoon pitäisi ainakin osittain muodostua

länsi saharan kysymys joka aika ajoin nousee esille pakolaisvirrat sieltä polisarion tilanne

ensimmäinen niistä käsittelee eu yhteistyötä

on aivan selvä että terroristi iskujen pariisin ja brysselin kokemusten jälkeen eussa on alkanut uusi minusta vakavampi keskustelu siitä mitä avunantolausekkeet yhteisvastuulausekkeet oikeasti tarkoittavat edustaja vanhanen hyvin viittasi tähän omassa puheenvuorossaan

eli jos halutaan jotakin yhteistoimintaa eurooppalaisissa puitteissa sitä pitäisi harjoitella siihen pitäisi varautua pitäisi miettiä skenaarioita ja tilanteita ja toivottavasti tämän tyyppinen eurooppalainen yhteistyö lisääntyy ja suomikin voisi olla siinä aloitteellinen

hyvää on hallituksen uusi esitys kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta joka tekee meidän osallistumisemme erilaiseen kansainväliseen toimintaan helpommaksi

arvoisa puhemies

liian vähälle huomiolle on jäänyt eduskunnan puhemies lohelan ruotsin matka toukokuussa sen vuoksi että meillä oli eri eduskuntaryhmistä mahdollisuus siihen osallistua ja siellä käytiin aika kiinnostavaa keskustelua parlamentin puhemies urban ahlinin ja puolustusministeri peter hultqvistin ja muiden kanssa

ainakin itselleni jäi sellainen vaikutelma että ruotsissa on menossa tällainen soul searching myöskin turvallisuuspolitiikassa että mikä linja otetaan ja oltiin erittäin kiinnostuneita suomalaisesta ajattelusta ja meidän näkökulmistamme

mutta näytti myös siltä että jonkinlainen lommo aikanaan eu jäsenyyshakemuksen jättämisestä on sillekin puolen jäänyt eli ei haluttu että sellainen lommo syntyisi nato asiassa tai muussa että maat eivät informoisi toisiaan ja tämä tuli uudestaan ja uudestaan eri puheenvuoroissa vahvasti esiin

ja vaikka puolustusliitto ei varmasti ole tätä päivää olisi mielestäni hyvä että tämä puolustusyhteistyö jota nyt on viritetty jollain tavalla kirjattaisiin sovittaisiin siitä sen takia että siellä vaihtuvat hallitukset ja täällä vaihtuvat hallitukset

arvoisa puhemies

täällä on sanottu siitä jo paljon ja yhdyn tietysti kaikkiin niihin että tilanne muuttuu dramaattisesti silloin kun minskin sopimus toteutuu ukrainan ja krimin osalta ja päästään normaaliin päiväjärjestykseen

mutta täytyy myöskin sanoa että ei sieltä tule takaisin yhteistyöhön se sama venäjä jonka me tunsimme ennen sanktioiden aikaa

me itse ajattelemme että sieltä tulee ehkä heikentynyt venäjä ja epäyhtenäisempi venäjä mutta on ihan mahdollista että sieltä tulee vahvistunut ja yhtenäisempi venäjä tällaisten koettelemusten jälkeen ja venäjä joka saattaa luottaa enemmän omiin voimavaroihinsa on vähemmän riippuvainen kaupasta euroopan kanssa ja näin poispäin

mielestäni sen takia olisi viisasta nyt ajatella mitkä ovat niitä yhteisiä sektoreita joita venäjän kanssa tulevaisuutta ajatellen pitäisi kehittää

ne saattavat liittyä arktisiin kysymyksiin joita venäjä seuraa ja joista se on tietysti kiinnostunut ja ne liittyvät varmasti ilmastonmuutoskysymyksiin jotka myöskin ovat heille yhä ajankohtaisempia

ja kun tässä selonteossa sanotaan hyvin hieno lause että meidän venäjä tuntemustamme pitää syventää niin jäin odottamaan niitä käytännön toimia miten sitä sitten syvennetään miten esimerkiksi tutkijoiden yhteistyötä lisätään mitä muuta voi tehdä

aivan viimeisenä arvoisa puhemies kysymys ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä on ehkä vähän liian vähällä huomiolla tässä selonteossa

täällä on hyvin puhuttu muun muassa siitä millaisia nämä muutokset ovat arktisille alueille ja arktisen neuvoston puheenjohtajana joudumme näihin asioihin yhä useammin vastaamaan